nämähän eivät välttämättä edes sovellu käytettäviksi kansainvälisissä sotilastehtävissä vaan ne vaatisivat kaikkien tehtävänkuvauksien ja palkkauksen tarkistamisen

tutkimuksen oleellinen johtopäätös oli että kuormitus on hallittavissa jos työpäivät sisältävät sekä lajittelua että jakelua

toivon että yhdessä tarkoittaa aitoa yhdenvertaisuutta ja oikeusasiamiehen raportin epäkohdat saadaan ripeästi korjattua

myöskin on kriittisesti tarkasteltava että palvelussuhteiden ehdot eivät olisi toisistaan poikkeavat jos joukon tehtävät olisivat samat kuin kriisinhallintatehtävää suorittavien

ehkä olisikin syytä käyttää kansainvälisen kriisinhallintatehtävien palvelussuhteen ehtoja joita voidaan tarvittaessa tarkentaa

postin työntekijät joustavat tekemällä paljon ylitöitä suostumalla pyyteettömästi muutoksiin työvuorolistoissa lomissa ja muissa asioissa

arvoisa puhemies

on myös hyvin kriittisesti valiokuntakäsittelyssä tarkasteltava sitä tarkoittaako lakiesitys suomalaisten sotilaiden osallistumista suoranaisiin sotatoimiin ja taistelutehtäviin sotatoimialueella tai sodanomaisissa olosuhteissa suomen rajojen ulkopuolella

pidän tällaista ajatusta valtavana sotilaspoliittisena linjanmuutoksena

arvoisa puhemies

postilla olisi ollut yrityksenä erinomaiset mahdollisuudet investoida ja kehittää toimintaansa yhdessä henkilöstönsä kanssa

tuossa alkuesittelyssä nousivat esiin termit selkeyttäminen osa alueiden toisiaan tukeminen tehokas toiminta uudistus turvaisi toiminnan ja kehittämisen

nämä ovat aivan kannatettavia tavoitteita mutta kyllä meidän lainsäädäntömme tarvitsee tuekseen resurssit ja hallinnon ja valtio saa toteuttaa tarkoituksiaan vain oikeuden rajoissa

henkilöstö kokee jääneensä sopeutumisen maksajaksi aivan tarpeettomasti

ja miten käy meidän ihmisten oikeusturvan jos raha määrittelee jopa oikeuden aivan kuten edustaja laukkanen puhui tästä rahan vallasta

tämän vuoksi täytyy kyllä kertoa se että olen todella pettynyt oman vaalipiirini ministerin esitykseen karsia käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen määrää

laki ei saa johtaa siihen että palvelutaso ruuhka suomen ulkopuolelle heikkenee työllisyys heikkenee työntekijöiden siirtäminen huonompien palkkojen ja työehtojen piiriin laajenee

esitys kasvattaa kuten täällä on jo moneen kertaan todettu tuomareiden matka ja palkkakustannuksia ja valtion oikeusapumenoja sekä kansalaisten ja yritysten laskua oikeudenkäyntikuluista

pahinta on se että esitys heikentää kansalaisten oikeusturvaa ja alueellista yhdenvertaisuutta sekä ruuhkauttaa käsittelyjä

on hyvä että kaikille omaishoitosopimuksen tehneille taataan oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kuukaudessa ja vähintään kolme vuorokautta heille jotka hoitavat omaistaan kokoaikaisesti tai pitävät vain lyhyitä taukoja

lisäksi vaarana on myös se että juridisen alan muut työpaikat kuten lakiasiaintoimistot lähtevät pois näiltä paikkakunnilta

oma maakuntani etelä savo saimaan maakunta jossa meillä on hyvin pitkät välimatkat on yhtenä kärsijänä ja olen vahvasti sitä mieltä että etelä savon käräjäoikeus pitää säilyttää niin että mikkelin käräjäoikeuden lisäksi meillä olisi jatkossakin savonlinnassa kanslia ja pieksämäellä istuntopaikka sekä riittävästi henkilökuntaa käsittelemään asioita

omaishoitajan arki täyttyy jatkuvasta läsnäolosta hoivasta ja kotona tehtävästä työstä

sosiaalihuoltolakiin ehdotettavilla muutoksilla vahvistetaan niiden henkilöiden oikeutta vapaaseen jotka toimivat omaishoitajina ilman omaishoitosopimusta

arvoisa puhemies

pidän kuitenkin välttämättömänä että kunnille annetaan kriteerit joiden perusteella myös sopimuksettomat omaishoitajat ovat oikeutettuja vapaaseen

ihmisten turvallisuudentunnetta ei lisätä sillä että oikeuslaitoksen poliisin sieltäkin on omasta maakunnastani kaksi poliisilaitosta poistumassa kelan ja verotoimiston palvelut pakenevat

mahdollisuus irtautua kodista ja omaishoitajan arjesta levätä tai harrastaa auttaa omaishoitajaa jaksamaan

arvoisa ministeri aiotteko antaa selvitystä tämän käräjäoikeusesityksenne vaikutuksesta ihmisten oikeusturvaan alueiden yhdenvertaisuuteen aluetalouteen matkakustannuksiin tuomareiden ajanhukkaan tilaongelmiin ja käsittelyjen ruuhkautumiseen

se että mahdollisuus vapaapäiviin kirjataan nyt lakiin ei kuitenkaan yksin riitä

vapaat jäävät herkästi pitämättä jos hoidettava tai hoitaja ei koe sijaishoitoa tarpeeksi luotettavaksi osaavaksi tai jos hoidettavaa kohdellaan kalseasti

kuntouttava työote vapaapäivien aikana on äärimmäisen tärkeää jotta omaishoitajalla eivät mene seuraavat viikot siihen että hän kuntouttaa hoidettavaa takaisin siihen kuntoon missä tämä oli ennen sijaishoitoa

itse todella toivoisin että tällainen selvitys saataisiin ennen kuin yhtään paikkaa lakkautetaan

tällaisia tarinoita ovat ihmiset kertoneet todella paljon eivätkä enää ole yhden kerran jälkeen halunneet laittaa omaistaan makaamaan vuodeosastolle

vuodehoitoon joutuneet ikäihmiset menettävät merkittävän osan luustolihaksistaan jo runsaan viikon makaamisella

sijaishoidon on oltava hoidettavan tarpeiden mukaista laadukasta ja kuntouttavaa kuten sosiaali ja terveysvaliokunta on mietinnössään todennut

omaishoidettavien joukossa on hyvin eri ikäisiä ja erilaista hoitoa tarvitsevia ja siksi tarvitaan erilaisia sijaishoitovaihtoehtoja ja lisää kotona tehtävää sijaishoitoa

arvoisa puhemies

osa vanhemmista haluaisi hoitajan kotiin vapaajakson ajaksi koska silloin lapsen ympäristö ja tavarat säilyisivät tuttuina ja turvallisina vanhempien loman aikanakin

mutta mistäpä omaishoitajavanhemmat tällaisen sijaisen löytäisivät kun läheskään kaikissa kaupungeissa ei ole riittävästi sijaisia eikä esimerkiksi avustajakeskusta josta voisi varata hoitajan

eri kaupunkien asukkaat ovatkin tässä asiassa eriarvoisessa asemassa kun toisessa voi varata avustajakeskuksesta sijaisen tarvittaessa ja toisessa ei sijaista löydy mitenkään ja vapaat jäävät pitämättä

on myös valitettavaa että omaishoitolain uudistuksessa ei tehty lapsivaikutusten arviointia vaikka lapsen oikeuksien sopimus edellyttää että lapsen etu otetaan huomioon ensisijaisena harkintaperusteena lapsiin kohdistuvia päätöksiä tehtäessä

arvoisa puhemies

tuohon edustaja torniaisen puheenvuoroon haluaisin kyllä sanoa sen että kyllä tämä postin kulkeminen on eduskunnan asia ja kuuluu tähän saliin

huomauttaisin että postin toiminta julkisen palvelun tuottajana perustuu meidän perustuslakiin joka turvaa jokaiselle oikeuden luottamukselliseen viestintään ilman että ulkopuoliset saavat siitä tietää ja perustuslain mukaan myöskin kirjesalaisuus on loukkaamaton

arvoisa puhemies

kertomuksessa todetaan muun muassa että viranomaiset vastaavat siitä että kuntalaiset saavat ajantasaiset oikeat ja riittävät tiedot palveluista

nyt kun näin valtava määrä postia viikoittain katoaa ja jää jakamatta tulee myöhässä sekä myös kun tulee uusia toimijoita markkinoille kuinka voidaan tämä perustuslaillinen ihmisten oikeus taata

vaativaa omaishoitotyötä tekevät ansaitsevat helposti saatavat sujuvat palvelut ja heidän tulee tietää niistä

arvoisa puhemies

suomalaiset sekä päättäjät että kansalaiset ymmärtävät hyvin sen että heikon taloustilanteen aikana on tehtävä toimia talouden parantamiseksi

tällä hallituskaudella talouden kohennustoimet ovat kuitenkin osuneet heikoimpiin ihmisryhmiin kuten lapsiin vanhuksiin ja vammaisiin

pidän vaarallisena sitä kehitystä että leikkaukset kohdistuvat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin

hallituksen päättämät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ja lääkekulujen korvausten leikkaukset osuvat todella pahasti monien vanhusten jokapäiväiseen elämään

kaikkein ankein on kuitenkin yksin kotona asuvien ja laitoksissa vailla omaisten huolenpitoa elävien vanhusten kohtalo

kotona asuvat kokevat turvattomuutta eivätkä pysty hoitamaan asioitaan koska esimerkiksi kuljetus tai avustajapalvelut toimivat heikosti

hoitolaitoksista tehdyt kantelut ja julkisuuteen nousseet kertomukset ovat paljastaneet vanhustenhoidossa järkyttäviä epäkohtia

liian vähäistä tai ravintoköyhää ruokaa säästämistä vaipoissa kuntoutuksessa ja ulkoilussa jopa hiljaiseksi lääkitsemistä yksinkertaisesti hyvän hoidon ja kohtelun puutetta

kysymys ei ole yksittäistapauksista ja vähäpätöisistä ongelmista sillä laitoshoidossa ja palveluasumisen yksiköissä asuu kymmeniätuhansia vanhuksia

pidän erittäin huonona sitä että hallitus aikoo sallia henkilöstömitoituksen alentamisen kun on hyvin tiedossa että hoitajien määrän vähentäminen lisää vanhusten turvallisuusriskejä ja heikentää hoitajien mahdollisuutta tehdä hyvää hoivatyötä

kuntien on myös huolehdittava vanhuspalveluiden päätöksenteosta ohjeistuksesta ja tiedottamisesta järjestettävä myönnetyt palvelut viivytyksettä sekä mikä tärkeintä huolehdittava omavalvonnasta

hallituksen esittämä ajoneuvoveron korotus kohdistuu suoraan pienituloisiin ajoneuvoa pakon sanelemina käyttäviin varsinkin meillä päin itäisessä harvakseltaan mutta kauttaaltaan asutussa suomessa jossa julkinen liikenne on paljon huonompi kuin pääkaupunkiseudulla ja nyt hallituksen toimin entisestään heikentyy

lisäksi tarvitaan riittävää aluehallintoviranomaisten valvontaa ja niillä on oltava riittävät resurssit valvoa ja puuttua sekä kodeissa että hoitolaitoksissa annettavan hoidon puutteisiin

vuotuiset ajokilometrimäärät jäävät pieniksi mutta käyttömaksu nousee toisin kuin hyvätuloisen omistamassa uudenkarheassa päästömanipuloidussa skoda octaviassa jonka ajoneuvoveroa ei nyt sitten nosteta ollenkaan ensi vuonna mutta samaan aikaan niillä ajetaan useita kymmeniä tuhansia kilometrejä vuodessa ja kulutetaan tiestöä ja kasvatetaan hiilijalanjälkeä monikymmenkertaisesti enemmän kuin vanhoilla autoilla

kannatankin raskaan laitoshoidon ja yksin asumisen vaihtoehdoksi kevyempää yhteisöllisen asumisen mallia jossa toteutuvat arjen turva ja palvelut

pidän tätä epätasa arvoisena kohteluna

keskustelu päättyi

edustaja heinosen vilpittömyyttä puolustaa pienituloisia epäilen

olisikohan ennemminkin kyseessä se että meillä on hyvin paljon suuria pääomatuloja nauttivia joiden pääomatulot ovat miljoonia mutta ansiotulot voivat olla hyvinkin pieniä jolloin hekin välttyvät tältä yle verolta

arvoisa puhemies

asemamme on vakiintunut sotilasliittoon kuulumattomana mutta eurooppalaista ulko ja turvallisuuspolitiikkaa tukevana maana

jäsenyytemme euroopan unionissa on keskeinen turvallisuuspoliittinen valinta

eurooppa kuitenkin kantaa nyt valtavaa ristiä harteillaan sillä se ei ole onnistunut luomaan rauhaa ja vakautta lähialueilleen

arabikevään tuoma toivo paremmasta on haihtunut

itsevaltiaita ei ole saatu kukistettua vaan väkivallattomat mielenosoitukset köyhyyttä ja korruptiota vastaan on tukahdutettu väkivaltaisesti mikä on raivannut tilaa terroristeille joita karkuun ihmiset ovat joutuneet lähtemään kotimaastaan kohti eurooppaa

tarkoitukseni oli äänestää jaa

mietitään sen

osa

arvoisa puhemies

yhteiskuntien levottomuuksia ruokkivat nuorisotyöttömyys epävakaa yhteiskunta koulutuksen ja terveydenhuollon puute eriarvoisuus ja korruptio

viha muhii ja kasvaa jos kansalaisilla ei ole ihmisoikeuksia ja poliittisia vaikutusmahdollisuuksia eikä tulevaisuudentoivoa

valtio voi tarkoittaa nuorille pelkkää kiinnikäyvää poliisia

tällöin rauhanturvaaminen on vaikeaa kun ei ole rauhaa mitä turvata eikä osapuolia kenen kanssa neuvotella rauhasta

euroopan yhdessä suurvaltojen kanssa on toimittava sen puolesta että välimeren toisella puolella hallitukset luopuvat omien kansalaistensa sortamisesta ja opposition tukahduttamisesta

ei riitä että osa maista kuten suomi ei sitä tee vaan koko kansainvälisen yhteisön on laitettava rauha rahaa tärkeämmäksi

ihmisarvo on jakamaton ja kansalaisuudesta riippumaton

samaan aikaan kun lähetämme suomalaisia sotilaita taistelujoukkoihin tulee muistaa että toivoa muutoksesta ja rauhasta ei tule sotien vaan kansalaisyhteiskuntia vahvistaen

arvoisa puhemies

nyt on käsittelyssä tämä lisätalousarvioesityksen täydennys ja ihmettelen miksi siitä puuttuvat kokonaan palkkatukirahat

eli hallitus sysää vastuun yksilöille ja ihmisten pitäisi itse ratkaista työttömyys kun sdpn mielestä valtion pitää olla ratkomassa työttömyysongelmaa eikä valtio voi vetäytyä vastuustaan ja hylätä ihmisiä oman onnensa nojaan

työttömyys on meidän mielestä enemmän yhteiskunnan epäonnistumista kuin yksilön epäonnistumista ja se tiedetään kuinka nopeasti esimerkiksi nuoret kun joutuvat työttömäksi syrjäytyvät

arvoisa puhemies

lainarahalla elämistä ei saada loppumaan ennen kuin saadaan työttömyys pienenemään joten onkin hyvin vaikea ymmärtää miksi hallitus ei täydennä lisätalousarviota palkkatukirahoja lisäämällä

sdpn mielestä valtion pitää olla ratkomassa työttömyysongelmaa eikä valtio voi vetäytyä vastuustaan ja hylätä ihmisiä oman onnensa nojaan

työttömyys on meidän mielestämme enemmän yhteiskunnan ja valtion talouspolitiikan epäonnistumista ei ihmisten epäonnistumista

kansalaisten perustuslaillinen oikeus työhön edellyttää mielestäni julkiselta vallalta toimenpiteitä ja rahoitusta tällaisena heikkona taloudellisena ajanjaksona

koko hyvinvointivaltion perusta on mahdollisimman kattava työllisyys ja perusajatus jokaiselta kykyjensä mukaan jokaiselle tarpeittensa mukaan

tasa arvon ja perusoikeuksien toteutumiseksi sekä yhteisön täysjäsenyyden ja sosiaalisen kansalaisuuden mahdollistamiseksi erityisesti heikommassa asemassa olevat kuten nuoret tarvitsevat positiivista erityiskohtelua

nuoret pitävät ensimmäisen työpaikan saamista kaikista vaikeimpana sillä työnantajat haluavat ottaa töihin niitä joilla on jo työkokemusta

valtion palkkatukirahoilla on kiistatta keskeinen rooli työttömien etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työelämään pääsemisessä

palkkatukijärjestelmän myönteisten vaikutusten näkökulmasta on käsittämätöntä että sitä ollaan purkamassa sekä palkkatukimäärärahoja vähentämällä että uudelleensuuntaamalla

kolmannen sektorin palkkatukeen kohdistuva linjaus ja leikkaus merkitsisi lähes täydellistä palkkatukityön alasajoa

arvoisa puhemies

varsinkin niillä nuorilla joiden työttömyys on pitkittynyt yli puolen vuoden on tyytyväisyys elämäänsä kokonaisuudessaan heikompaa

varsinkin näille nuorille joilla ei vielä ole työelämän kokemusta palkkatukityö avaa konkreettisia mahdollisuuksia saada jalkaa työelämän oven väliin saada palkkaa ylläpitää henkistä hyvinvointia fyysistä toimeliaisuutta ja arjen hallintaa

nuoret ja pitkäaikaistyöttömät eivät ole ainoita palkkatukijärjestelmästä hyötyviä sillä myös yleishyödylliset järjestöt ja koko kansalaisyhteiskuntamme saavat etua palkkatukijärjestelmästä

sen avulla kolmannen sektorin toimijat pystyvät tuottamaan palveluita jotka osaltaan täydentävät kuntien palveluita esimerkkinä erityisesti sosiaali ja terveysalan järjestöt

näistä voittoa tuottamattomista järjestöistä eivät rahat valu veroparatiiseihin vaan kilahtavat palkoista maksettavina verotuloina kuntien ja valtion kassaan

kolmannen sektorin järjestöiltä tulleet tuoreet tiedot puhuvat karua kieltään

palkkatuet ovat jo loppuneet heti alkuvuonna tukea myönnetään vain valikoiden sen kesto on rajattu kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi jolloin liian lyhyistä työjaksoista on vain vähän hyötyä tukea myönnetään ainoastaan elinkeinotoimintaa harjoittaville järjestöille eikä lainkaan yleishyödyllisille yhdistyksille

yksiselitteisesti työllisyysmäärärahoja on aivan liian vähän tarpeeseen nähden ja määrärahoihin pitää saada nopeasti rahoitusta lisäbudjetilla jotta katastrofaaliselta tilanteelta vältytään

työllisyysmäärärahat riittäisivät koko vuodeksi jos hallitus antaisi luvan käyttää palkkatukirahoina valtion maksamaa työttömyysturvan osuutta eli peruspäivärahaa työmarkkinatukea ja ansiosidonnaisen päivärahan perusosaa

huoli työttömyydestä on yhteinen

keskustelu päättyi

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

ey keskustelua varten esitetään ratki viidestoista asia kuin new steel oy täyttää sille lähetettiin sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto keskustelu keskustelu on sillä kentän sosialiterveysvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava

eli pannaan pöydälle kolmaskymmeneskolmas kierrosta kuustosta pitää

keskon seuraava täysistunto keskiviikkona kolmaskymmenes kolmatta nostot kuusitoista kello neljätoista nolla nolla

arvoisa puhemies

esitän lakia hylättäväksi vastalauseen mukaisesti

arvoisa puhemies

hyvät edustajakollegat

pidän erittäin tärkeänä että hallituksen esitykseen lähetettyjä työntekijöitä koskevaan direktiiviin tehdään parannuksia koskemaan maantiekuljetuksen ja rakennusalan työtä

suomen rajojen sisäpuolella kuljettajalle tulee aina maksaa suomen työlainsäädännön ja yleissitovan kuorma autoalan työehtosopimuksen mukainen palkka